ministeri katainen puhui siitä maaseudun tulevaisuudessa budjettiriihen alla että kyllä hän kannattaa pääomaveron korotusta

eikö teistä ole oikein kysyä sen perään jos hallitus tekee arvovalintoja joissa se leikkaa kaikkein epäoikeudenmukaisimmin heikoimmilta koulutuksesta josta leikkaamisen kaikki talousasiantuntijat tyrmäävät

näitä talkoitahan on kuuluttanut ministeri pekkarinen useana vuonna ja timo kalli aika arvovaltaisia tahoja ja kyllähän pääministerikin ennen budjettiriihtä sanoi että köyhät on huomioitava paremmin

teidänkö mielestänne näistä asioista ei saisi kysyä hallitukselta ja haastaa varsinkin kun meillä se oma vaihtoehto on jossa otettaisiin vähemmän velkaa käytettäisiin myös tulopuolen sopeutusta emmekä tekisi niitä kaikkein julmimpia leikkauksia

rantakangas mitä tässä nyt on tapahtunut on että teidän eduskuntaryhmänne puheenjohtaja on puuttunut riippumattoman median toimintaan vaatimalla pääjohtajan eroa

on erittäin hyvä että hallitus peruu esimerkiksi tämän veronkiertäjien armahduslain

mutta toisaalta me pääsisimme paljon helpommalla kun ensin ei tarvitsisi tuoda ja sitten perua kun nähtäisiin jo suosiolla että tämä on väärin tai ei ole oikeanlainen esitys niin että kysymys kuuluu miksi se täytyy tuoda

tässä direktiivissä ei kuitenkaan ollut vielä velvoitetta energiamuotokertoimen käyttöön mistä esimerkiksi juuri kansalaisaloitteen esityksessä puhutaan

jos tämä sama tapahtuisi esimerkiksi sanoman osalta vaatisiko keskustapuolue päätoimittajan eroa vai esimerkiksi sanoman toimitusjohtajan eroa

täällä on puhuttu energiaverosta jo toista päivää

nyt me olemme jälleen siinä tilanteessa että miksi täytyy ensin tehdä tämä verovääryys jättää eläkkeensaajien verotus palkansaajiin nähden epäoikeudenmukaiselle tasolle kun sen voi ihan nyt vain korjata ja tehdä myös niin kuin edustaja lindtman sanoi tämmöisen laajennuksen että päätetään laajentaa nyt eläkkeensaajillekin tämä tasavertainen oikeus

tuolloin lakia ei vielä ulotettu koskemaan vanhoja omakotitaloja vaikka se jo alkuperäiseen direktiiviin oli tullut mukaan suomen vastustuksesta huolimatta

se on tärkeä asia

mutta siitä huolimatta sinne jäi ongelmia ja yksi iso ongelma ei mikään pieni asia eikä muuten mikään saivartelun asia on se miten tämä energiaverouudistus kohtelee sosiaalisesti erilaisia tulonsaajia

koska te tiedätte että on mahdollista että myöhemmin sitten kaduttaa niin voisitteko te nyt ajatella että kun me täällä eduskunnassa kohta tästä äänestämme tukisitte tätä sdpn lakialoitetta missä tämä asia korjattaisiin

arvoisa puhemies

mutta se riittämättömyys valitettavasti näkyy nyt siinä että vaikka asuntomarkkinat kiitettävällä tavalla ovat alkaneet elpyä tai ei nyt ehkä kiitettävästi mutta ovat kuitenkin alkaneet ja se on hyvä ja tärkeä asia samaan aikaan tässä ei ole otettu huomioon sitä asukkaan näkökulmaa sitä kohtuuhintaisuutta sitä asiaa millä vaikkapa pääkaupunkiseudun sairaanhoitaja tai bussikuski saa juuri sen hintaisen vuokra asunnon että siinä on varaa muuten asuakin

perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja joka on täällä hyväksynyt valtiontalouden kehykset ihan tosissaan sanoo että kylläpä nyt resurssit turvataan tai suunta muuttuu

minusta oli aika hämmentävää se että täällä muun muassa vihreiden ryhmäpuheenjohtaja ville niinistö nimitteli tätä huolta tulonjakovaikutuksista isoa yhteiskunnallista asiaa saivarteluksi

me olemme varmasti sosialidemokraatteina valmiita keskustelemaan kaikesta jatkotoiminnasta mikä kiristää tiukentaa ja tukkii veroparatiiseja

suunta muuttuu nimenomaan alenevaksi ja sosialidemokraatit eivät tule hyväksymään sitä että poliiseja ei ole riittävästi tässä turvallisuustilanteessa

jo nyt kun tämä on alkanut me tiedämme että palautetta tulee paljon yliopiston henkilöstöltä siitä että nyt koko aika menee entistäkin enemmän rahankeruuseen

sen verran vielä tähän menneeseen kun täällä muun muassa edustaja pekkarinen oli hyvin lempeä itseään ja edellistä hallitusta kohtaan että ei se nyt niin kauheaa ole vaikka silloin ei huomattu eikä niin hirveän vihaisia osattu ollakaan

oli kiinnostavaa kuulla tämän päivän keskustan linja eli tänään te olette palanneet sille linjalle että ei pidä kannustaa kulutuskysyntää kulutuskysyntää pitää leikata

se on totta sosiaalinen ongelma tässä jää ja uskon että tampereella esimerkiksi hervantalaiset tai tesomalaiset tuskin kauheasti hurraavat kun maksavat sitten näitä ministeri kataisen lahjoja elinkeinoelämälle sillä niinhän tässä nyt kävi että tämän kelamaksun poiston seurauksena kotitaloudet tulevat maksamaan elinkeinoelämälle kuuluvia kustannuksia

tämän täällä perussuomalaiset hyväksyvät ja jälleen kerran valitettavasti arvoisat perussuomalaiset sanat muuttuvat valkoisesta mustaksi ja teot aivan samalla tavalla

mitä tämä tarkoittaa

ennen vaaleja puhuitte täysin toista

toivoisin teidän ottavan tosissanne sen kansalaisten huolen tässä turvallisuustilanteessa ja kiinnittävän huomiota siihen että teidän resursseillanne poliisien määrä tulee vähenemään

työnantajalle on tärkeää osaava nuori ei halpa nuori

siksipä se riittävä toimi arvoisa ministeri olisi että nyt tähän korkotukeen jossa tällä hetkellä ei ole korkotukielementtiä korkotukea tehtäisiin selkeät parannukset jotta se asunto olisi halvempi

täällä puhutaan vihreistä uudistuksista

viimeistään silloin me olisimme tietenkin voineet nyt tällä kertaa hyvässä seurata ruotsia ja ottaa myös sen käyttöön eikä sitten niin että kun täällä seuraava hallitus nyt toteuttaa ministeri urpilaisen voimin tämän niin sanotaan että voi voi kun nyt sitten menee pikkusen se siirtymäsäännös myöhemmäksi

minä näen tässä ideologisia perusteluja miksi kokoomus nyt haluaa sitten lähteä tälle nuorten palkka alelinjalle ja minä toivon kyllä kovasti että sille ei lähdettäisi

eli tästä nyt ei ota erkkikään selvää mutta hyvä niin tässä me kaikki nyt kuulimme uutisen eli sen että keskusta haluaa leikata kulutuskysyntää ja tämä talousoppi on kyllä nyt tietenkin tähän tilanteeseen ongelmallinen

vihreä verouudistus oli välillä mustan näköinen joukkoliikennerahoja leikataan ympäristöhallintoa ajetaan alas ja nyt sitten viimeisimpänä esimerkkinä joka on kyllä huolestuttava on tämä metsähallituksen luontokeskusten alasajo

arvoisa puhemies

täällähän on käyty moneen kertaan tätä keskustelua ja me olemme esittäneet syvän huolemme siitä että me olemme nyt poikkeamassa siitä vuosikymmenien perinteestä että ylen asioista päätetään ilman ristiriitoja parlamentaarista menettelyä kunnioittaen

se minkä kyllä unohditte edustaja satonen on se että työväenpuolueessa niin kuin sosialidemokraateissa me haluamme lisää työtä mutta siihen liittyy myös se asia että kyllä sille työmiehelle ja työnaiselle palkkakin pitää maksaa ihan ilmaiseksi sitä ei pidä tehdä

olen poliitikkona omaksunut sellaisen toimintatavan että kun kriittisiä asioita nousee esille on niihin minusta voitava olla valmiutta tehdä myös muutoksia

mikä ihmeen ympäristömyönteinen luontomyönteinen linja on jos tällaisiin ympäristöpoliittisiin huteihin meidän hallituksellamme tuntuu olevan varaa

samaan aikaan kun taloutta sopeutetaan vastuullisesti tehdään se niin että huolehditaan siitä että työpaikkoja syntyy ja työllisyys paranee ja kaiken kukkuraksi mikä tietenkin tärkeintä tehdään se myös siten että tämä meininki on reilua eli että oikeudenmukaisuus toteutuu

ministeri kiurun esitys perustui nimenomaan tähän että korkotuen ehtoja helpotetaan ja valtuuksia annetaan riittävästi

en ollenkaan ihmettele sitä että ympäristöjärjestöistä on mainittu että tämä hallitus on suomen ympäristökielteisin ja toivon että tällaiset hudit kerta kaikkiaan voidaan täällä eduskunnassa korjata

sitä me emme vastusta mutta ei meillä on eri laki missä tähän puututaan ja sen yhteydessä me tulemme esittämään lausuman siitä että näitä asioita tulisi valmistella parlamentaarisesti

mitä tulee tähän työllisyyteen täällä oli aiemmin jo jopa oppositiosta käsin kiitoksia siitä että tämä nuorisotyöttömyys on tämän hallituksen kärkihanke ja olen siitä itsekin kovin iloinen

siksi mielestäni on erinomaisen tärkeää että tämäkin asia on nyt otettu tosissaan ja ministeri on puhunut siitä että pitää sitten valtion ja kunnan kerta kaikkiaan ottaa enemmän vastuuta myös tästä itse rakentamisesta

uusien pientalojen osalta tässä ei ole ongelmaa sillä nyt halutaan rakentaa energiatehokkaasti ja se koetaan kilpailuvalttina

minusta oli mielenkiintoista kuulla tämä edustaja lintilän puheenvuoro sinänsä mutta tietenkin voisin toivoa että edustaja lintilä ottaisi nyt kantaa sitten tähän eläkkeensaajien verotukseen koska kokoomuksen kolmas linjahan on tämä edustaja zyskowiczinkin linja

pyydän muistuttaa myös siitä mitä kävimme viimeksi täällä läpi että tämä kyseinen pienituloisille tuleva alennushan tuli vasta sen jälkeen kun hallitus oli jo päättänyt näistä indeksijäädytyksistä joten tässäkin oli taustalla vähän toinen tarkoitus kuin mihin te nyt jalosti viittaatte

vanhojen pientalojen osalta pakolliset energiatodistukset eivät ole mielestäni oikea ja toimiva ratkaisu

minä kannatan kyllä tässä suhteessa sitä että aletaan sitten lainausmerkeissä sosialisoimaan jos niin on asiat että rakentaminen ei muulla tavalla kiinnosta

täällä ovat ansiokkaasti jo edustajat filatov kiljunen ja gustafsson esitelleet näiden sosialidemokraattisen ryhmän aloitteiden sisältöä

kyllä minusta tämä on niin iso yhteiskunnallinen kysymys nimenomaan vuokra asuntoja ja edullisia sellaisia että lapsiperheillä ja muilla ihmisillä on varaa niissä asua tarvitaan että tarvitaan määrätietoisuutta ja nimenomaan tässä hallitusohjelmassa sen hengessä sitä on kyllä korostettu

eli tietenkin tästä voisi myös edustaja lintilä mainita omassa puheenvuorossaan mikä johti tähän että valtiovarainministeri stubb kokoomus on tämän esityksen tänne kaiken kaikkiaan tuonut

sehän on hirvittävän tärkeää että eläkkeensaajat eivät maksa enempää veroa kuin palkansaajat ja tämä asia on myös erityisesti tiedostettu ja hoidossa ja tämä eläketulovähennyshän on sitten se joka eläkkeensaajapuolella kompensoi tätä palkansaajien vähennysjärjestelmää

mutta emme me sitä vastusta että pienituloisilta lasketaan sen sijaan kannatamme sitä että parlamentaarisesti yhdessä valmistettaisiin sellainen malli joka toteuttaisi sosiaalista oikeudenmukaisuutta vielä paremmin

eli tämähän on yksi osa tähän työllisyyteen panostamista mistä jopa keskustan talousosaaja edustaja pekkarinen on tätä hallitusta kiitellyt ja todettakoon nyt että on oikein positiivista että myös nämä asiat tällä hallituskaudella etenevät ja sitä kautta myös työllisyyttä parannetaan

se mikä minusta täällä arvoisa keskusta nyt on hivenen hämmentävää toisaalta vähän jännittävääkin on se kuinka te kiihtyvään tahtiin onnistutte nyt olemaan eri mieltä itse itsenne kanssa

omalta osaltani haluan vaan lyhyesti todeta että mielestäni on hyvin tärkeää että näinä aikoina luottamusbudjettimme meidän oma budjettilinjauksemme sosialidemokraateilla sisältää toimia jotka vahvistavat niin lapsiperheiden työttö mien kuin eläkkeensaajien eli näiden kunniakansalaistemme sosiaaliturvaa ja hyvinvointia

vielä vuosi sitten keskusta kannatti vahvaa peruskuntaa

painostitteko nyt niin pahasti sitten että kokoomus joutui tässä taipumaan vai oliko niin että siellä neuvotteluissa oli edustaja satonen joka piti hyvänä tätä että eläkkeensaajien verotusta eriarvoistetaan

mielestäni on joskus vähän hämmentävääkin asuntopoliittisessa keskustelussa että samaan aikaan kun meillä on kasvukeskuksissa iso asuntopula isot haasteet toisaalla voi olla aivan toisentyyppiset haasteet niin kuin täällä on jo viitattu

on myös hyvin tärkeää kuten tuossa viittasin että tämä kaikki tapahtuu oikeudenmukaisella tavalla ja siksipä puhemies on tosi hyvä ja järkevää että vastuullinen linja tässä salissa hallituksella ja kaikilla hallituspuolueilla on sen suhteen että tämä kehitys toteutuu oikeudenmukaisesti

yhteen aikaan oli tiettyä veroeroa siellä ja halusimme ja vaadimme ne korjatuiksi viime kauden alussa ja uskon että silloin opposition voimin saimme jopa joudutettua tiettyjä ratkaisuja näihin liittyen koska olimme siinä tosi kovana eli on tärkeä asia sinänsä minkä edustaja tuupainen otti esille

ne tuovat taloudellista turvaa näinä hyvin hyvin epävarmoina aikoina

tietenkin me olisimme kiinnostuneita tietämään miten tämmöinen on mahdollista että minusta aika epäoikeudenmukainen ja hölmö esitys tänne ylipäätään on sitten tuotu

olen valmis tekemään tästä aloitteen ja esittämään että eussa tarkasteltaisiin energiatodistuksia koskevia säädöksiä uudelleen niin että todistukset olisivat vapaaehtoisia niin sanottujen vanhojen omakotitalojen osalta

en ole opettaja tässä mutta ihan nöyrästi olen pyytänyt suomen keskustalta että kun teillä nyt on tällainen paperi jossa lukee keskustan eduskuntaryhmän talousvaihtoehto niin toivoisin että se myös olisi se vaihtoehto ja siinä linjaisitte juuri nämä ajatuksenne

mutta puhemies kun me olemme puhuneet tänään myös tästä kaikenlaisesta normien purusta ja muusta siellä ministeriössähän tiedän olevan parhaillaan normienpurkutalkoot rakennusjärjestyksiä ja määräyksiä uudistetaan ja pyritään ikään kuin kaikesta turhasta säätelystä eroon olen samaa mieltä ja sitä myös omalla kaudellani edistettiin kovasti

on tärkeä ja hyvä asia että tässä talouslinjassa tuloerot kaventuvat hyvin tärkeä asia koska kaikki tietävät että se yhteiskunta ei ole hyvä missä on suuret tuloerot ja niinpä sosialidemokraattina sanon täydestä sydämestäni että ei ole väliä jos ihmiset rikastuvat emme me sitä vastusta mutta sitä me vastustamme henkeen ja vereen että ihmiset köyhtyvät ja siksi on tärkeää että myös tässä hallituksen linjassa tuloeroja kavennetaan

oikeastaan mainittakoon vielä yksi asia että silloin aikanaan kun näistä verolaeista käytiin lähetekeskustelua oli kovasti perussuomalaisilla semmoinen näkemys että tässä ollaan tasaveroa nyt lisäämässä kun lisätään alkoholiveroa

tämä vastaa täysin sitä linjaa mitä suomi on eussa ajanut jo alun perin energiatodistuksia koskevaa direktiiviä aikanaan laadittaessa ja nähdäkseni myös kansalaisten suuren enemmistön mielipidettä ja palautetta

mutta puhemies ihan lopuksi haluan kyllä sanoa että sosialidemokraatit eivät missään nimessä hyväksy sitä että henkilöstön irtisanomissuojaan puututaan ja pistetään tämäkin nyt tämmöisten kesäkokousten piikkiin jos jossain hallituspuolueen taholta siitä spekulaatiota on synnytetty

silloinhan tämän kaltaiset seikat kuin sosiaaliturvan parantaminen tai kunnallisista palveluista huolehtiminen turvallisuuden vahvistaminen jätettiin ö mappiin työllisyyden hoito jätettiin ö mappiin

voi olla että se on vaikea linjata koska niin kuin päivittäin vaihtuvat ne mielipiteet teillä mutta huomio tässä esimerkiksi kun puhuitte äsken kulutusverojen ruuan arvonlisäveron nostosta mitä nyt tehdään te ette ole listanneet tänne sen noston estoa

kyllä se on iso kauneusvirhe että tässä tilanteessa työpajarahoihin on miinusmerkki siellä

arvoisa puhemies

siitä haluan kiittää teitä että olette nyt kuitenkin tässä vaiheessa kun käsitellään palautekeskustelua samaa mieltä kuin hallitus ja myös vaihtoehtobudjetissanne eli siinä mielessä en moiti siitä että olette samaa mieltä näiden verojen osalta kuin me olemme nimittäin mielestäni se on kuitenkin ihan järkevä linjaus tässä taloudellisessa tilanteessa

esitykseni vanhojen omakotitalojen todistusten pakollisuudesta luopumisesta sopii hyvin tämän päivän henkeen jossa kannetaan huolta että eussa säädellään liian usein tarpeettoman yksityiskohtaisesti sellaisista asioista joita voisi hyvin ratkaista maalaisjärjellä kansallisestikin

toinen tärkeä iso kysymys on se mihin ministeri jo täällä vastasikin että ei voi selittää että opintotukea ei tässä indeksiin sidota kun samaan aikaan kaikki muut sosiaalietuudet sidotaan

niinpä mielestäni on hyvin jopa talouspoliittisesti viisasta näinä vaikeina taloudellisina aikoina huolehtia kaikkein heikoimmista huolehtia kaikkein pienituloisimmista plus sitten huolehtia kunnallisten palveluiden toimivuudesta

eli siis ria tästä nyt kuten sanoin toistan ei tästä ota erkkikään nyt selvää mikä on teidän linjanne ja tämä oli mielestäni kyllä tämän päivän ikään kuin hitti että todellakin olisitte leikkaamassa kulutuskysyntää koska nythän pitäisi kuitenkin kaikkien pyörien pyöriä